tämän kilpailulain tarkoitus ei valiokunnan mukaan ole rajoittaa suurten kauppaketjujen toimintaa eikä määräävää markkina asemaa tehdä laittomaksi

toivottavaa onkin että tämä laki toimii ennalta ehkäisevästi siten ettei toimenpiteisiin edes tarvitse mennä vaan merkittävän markkina aseman omaavat yritykset muokkaavat omaa toimintaansa lain hengen mukaisesti

arvoisa puhemies

kansalaisten hyvinvoinnin ja palveluiden turvaaminen yrittäjien toimintamahdollisuuksien helpottaminen sekä uusien investointien saaminen ovat tavoitteita pohjoismaisessakin yhteistyössä

mikäli taloustilanne euroopassa edelleenkin kriisiytyy saattaa euroalue hajota tukipaketeista huolimatta ja silloin suomalaisen veronmaksajan maksettavaksi lankeavat tukipakettien miljardivastuut

kuten todettu asia on saanut kattavan käsittelyn

uusia rajaesteitä syntyy enemmän kuin niitä ehditään poistaa esimerkkinä vaikkapa yhdistelmälupadirektiivi jonka käsittelyn yhteydessä eussa oli kyllä tieto että suomalaisen sosiaaliturvan perusteita jouduttaisiin perustavanlaatuisesti muuttamaan

lisätalousarvioon tehdään useita tieliikenteeseen liittyviä lisätalousarvioaloitteita

arvoisa ministeri suomi on pieni maa eikä meillä riitä resursseja lähettää joka alan asiantuntijoita eun syövereihin

tässä kohtaa saammekin kaikki tässäkin salissa katsoa peiliin olemmeko tehneet voitavamme suomalaisten etujen ajamiseksi myös eun sisällä ja yhteistyön tekemisessä

olisinkin kysynyt teiltä

voisiko olla mahdollista tehostaa jo olemassa olevia virkamies ja asiantuntijaresursseja eun toiminnoissa jotta tätä pohjoismaista yhteistyötä resurssien ja asiantuntijoiden välillä voitaisiin tiivistää

nostavantie on turvaton suurten ajonopeuksien tien kapeuden ja paikoin myös huonon vaakageometrian takia kuten myös siksi että pyörätietä ei ole

ja miten näette pohjoismaisten yhteistyöministereiden yhteistyön

mahdollisten sairaus ja palovahinkotapausten sattuessa myös avun saaminen kestää pidempään koska hälytysajoneuvoille ohjeistettujen kiertoteiden käyttämä reitti on jopa kymmeniä kilometrejä pidempi

päijät häme on myös pääkaupunkiseudun kannalta tärkeä alue

päijät hämeen erityisasema perustuu esimerkiksi niihin tosiseikkoihin että maakunnassa sijaitsee suomen kolmanneksi suurin pohjavesialue ja että alueen pohjavesivarat toimivat myös pääkaupunkiseudun varavesivarantona

jotta puolustusvoimat voi luopua alueesta turvallisesti on alueelta puhdistettava lyijyt ja metallia sisältävät tyhjät hylsyt

alueen puhdistaminen on tärkeää myös pohjavesien suojelemisen näkökulmasta sillä hälvälä kuuluu pohjavesialueiden luokitusjärjestelmässä luokkaan i ja toimii myös pääkaupunkiseudun varavesialueena

asuntotuotannon lisääminen on myös ollut yksi hallitusohjelmaan kirjatuista merkittävistä hankkeista ja puhdistuksen jälkeen tämä alue sopisi asuntotuotannon lisäämiseen

arvoisa ministeri haluaisinkin kysyä

kantaako puolustusvoimat vastuunsa loppuun saakka vai jättääkö puolustusvoimauudistus kuntiin vain työttömiä ja käyttökelvottomia maastoja

edustaja juvonen nosti ansiokkaasti esiin työssä käyvät omaishoitajat

usein voi käydä niin että työssä käyvä omaishoitaja ei edes uskalla työpaikallaan kertoa olevansa omaishoitaja jotta hänen työpaikalla tekemäänsä työpanosta ei nostettaisi ikään kuin tikun nokkaan ja erityisen tarkastelun kohteeksi

tätä tilapäistä hoitovapaata pitäisi työpaikoilla suoda ja soveltaa myös näille työssä käyville omaishoitajille laajemmin ja sitä kautta taata heille mahdollisuus ja hyväksyntä tehdä näitä molempia tärkeitä töitä

pohjoismaiden neuvoston pääteemoina viime vuonna olivat muun muassa pohjoismaiden yhteiset työmarkkinat ja pohjoismaiden eu yhteistyön tehokkaampi edistäminen

pohjoismaisessa yhteistyössä on aina kannettu huolta myös pohjoismaiden ja venäjän välisistä suhteista

raporttia ja sen suosituksia voidaan pitää niin sanottuna terveysalan stoltenberg raporttina joka tulee paaluttamaan tulevaisuuden tavoitteita terveysalan yhteistyössä

suomen listalta löytyy muun muassa suomen neljän kuukauden sääntö pohjoismaiset rakennusstandardit verotuskysymykset työ ja sairaseläkekysymykset ja ennalta ehkäisevä työ lainsäädännössä

kuten äsken debatissa kuultiin on paljon siitä ehkä ristiriitaakin tai mielipiteitä mitä näistä rajaesteistä on saatu poistettua

arvoisa puhemies

näyttäkää miten kannatte vastuuta vaihteeksi suomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnista

toisessa esitin kysymyksen suomen ruotsin ja tanskan hallituksille miten pohjoismaiset eu maat voisivat yhdessä vaikuttaa eun komission päätökseen jossa pohjoismaiset maataloustuottajat voisivat saada tukea sanktioista aiheutuneiden taloudellisten tappioiden kompensointiin lähinnä venäjä pakotteiden osalta

mitä konkreettisia toimenpiteitä voisimme pohjoismaisin toimin luoda tämän tärkeän työn olosuhteiden parantamiseksi sekä voitaisiinko esimerkiksi omaishoitotyöhön määriteltävät kriteerit yhdenmukaistaa ja voitaisiinko omaishoitotyö määritellä hoitomuodoksi joka otettaisiin myös sosiaali ja terveydenhuollon koulutusohjelmassa huomioon

kiitos

arvoisa puhemies

eläkkeiden ja muiden etuuksien taso on jo vuosia jäänyt jälkeen yleisestä palkkakehityksestä huolimatta siitä että elinkustannukset ovat samaan aikaan nousseet

nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille ei ole kuitenkaan ilmaista

indeksikorotusten alentamista ei ole suunniteltu korvattavan myöhemminkään mitenkään vaan vaikutus on tarkoitettu pysyväksi

on myös muistettava että haja asutusalueen loppukäyttäjä ei myöskään saa joutua eriarvoiseen asemaan verrattuna kaupunkialueen loppukäyttäjiin yhteyksiä rakennettaessa

monet eläkeläiset kärsivät jo nyt köyhyydestä ja ahdingosta

joillakin omassa kodissaan asumiseen ei ole enää varaa sillä ylläpitokustannukset kuten sähkö ja energia sekä kotiin tuotavat palvelut ja jokapäiväinen elämästä selviytyminen ylipäänsä maksavat paljon

pohjoismainen yhteistyö on yksi laajimmista alueellisista yhteistyömuodoista jonka mahdollistavat yhteiset arvot sekä aito halu tehdä yhteistyötä alueen ihmisten hyvinvoinnin eteen

kotiin tuotavat palvelut mahdollistavat vielä joillekin kotona asumisen

samaan aikaan julkinen sektori supistaa omaa palvelutarjontaansa muun muassa ikääntyneiden hoivapalveluiden saralla

eläkeläisille tärkeät kuntien peruspalvelut heikkenevät jatkuvasti kun kunnat sopeuttavat toimintaansa taloudellisessa ahdingossa

niiden saaminen myös maaseutuväestölle on erityisen tärkeää

isku osuu kuntiin siksi että eläkeläiset ovat usein pienituloisia ja maksavat pääosin kuntaveroa eivät valtionveroa

arvoisa puhemies

maassamme vallitsee tilanne jossa sisäisen turvallisuuden kestävyyttä koetellaan sekä kansalaisten että poliisin näkökulmasta kuten täällä on paljon puhuttu

sisämarkkina ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsen malcolm harbour otti sisämarkkina asiassa esimerkin jossa jokin laite on myyty toiseen maahan mutta ostaja haluaisi ostaa myös konsulttipalvelua tästä kyseisestä myyjäyrityksestä

turvapaikanhakijat lisäävät painetta poliisin resursseissa ja yleisessä jaksamisessa

vaikka langattomilla verkoilla pystytään jo nyt tuottamaan loppukäyttäjille hyvinkin nopeita yhteyksiä tarvitaan kattava valokuituverkko joka tapauksessa runkoyhteyksien luomiseksi

tämä vakava viesti tulee kentältä

päijät hämeessä jo nyt olevat turvapaikanhakijat työllistävät poliisia muiden velvoitteiden ohessa ja työtehtäviä joudutaan priorisoimaan

varsinkin yrityksillä on paljon tarpeita jotka vaativat erittäin suurta kapasiteettia ja luotettavuutta ja siihen päästään parhaiten valokuituyhteyksillä

tämä aiheuttaa yrityksille lisää paperityötä

tämä esitys on siis hyvin surullinen arvovalintaviesti myös vammaista läheistään hoitavalle omaishoitajalle

yrittäjyyden tukeminen ja sitä kautta työllisyyden lisääminen on sekä euroopan että pohjoismaiden yhteinen hanke

valokuituverkoston rakentaminen on satsaus tulevaisuuteen

mikä on teidän ajatuksenne miten taloudelliset ja henkilöresurssien paineet pystytään hoitamaan niin että poliisit jaksavat työssään ja kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi

ministeri stubbilla onkin tähän erinomainen näköalapaikka ja erinomaiset vaikutusmahdollisuudet toimia euroopan ja pohjoismaiden välisenä linkkinä

erityisesti ukkosmyrskyjen jälkeen kupariverkostojen korjaus on aikaa vievää ja kallista

myös pohjoismainen yhteistyö kriisinhallinnassa on tiivistä